punaisella ristillä ja puolikuulla on todella vankka kokemus monien kriisien keskellä toimimisesta myös aseellisten konfliktien kuten luonnonkatastrofienkin

on ihan hyvä että se lentää tuolla haja asutusalueilla mutta haja asutusalueet tarvitsevat myöskin paljon muita palveluja teitä ja eihän siellä kohta ole enää ketä pelastaa tätä menoa

sitaatti puheenjohtaja niinistön puheesta siis

ilmastonsuojelu alistetaan teollisuuden kilpailukyvylle eikä ilmastotieteestä tai ilmaston lämpenemisen torjumisesta sanota sanaakaan

kyllä suomen on ilman muuta panostettava ja pyrittävä energiaomavaraisuuteen ja siihen laajaan energiapakettiin ja palettiin jota myös perussuomalaiset kannattavat

oikeus perhe elämään on suojattu muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksessa jonka mukaan jokaisella on oikeus yksityis ja perhe elämään ja siihen kohdistuvaa kunnioitusta nauttia

kuten edustaja pekkarinen kaipaili kasvun budjettia muun muassa työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kautta niin minäkin myös elikkä jo esko ahon hallitus selvitti aikanaan että metsähakkeen lisäkäytöllä mistä siis edustaja pekkarinen puhui saataisiin energiantuotannossa tuhansia uusia työpaikkoja jotka olisivat suomessa ja siellä maakunnissa

maa on mitä ilmeisimmin melkoinen solmukohta huumeitten kasvatuksessa ja kuljetuksessa nimittäin jos jokaisen perheen arvioidaan olevan jollain lailla huumetaloudessa mukana niin on se aika kova luku

arvoisa puhemies

tai voivat soittaa mutta eivät välttämättä tiedä onko yhteys auki ja jos on eivät tiedä kuka vastaa eivätkä välttämättä tule omalla puheellaan ymmärretyksi

eivät ne ole takaamassa sitä kohtuuhintaista teollisuuden energiaa

perustelen tätä sillä että poliisihallinnossa on käyty läpi mittava uudistus johon kuului eläkeiän nostoa tietyissä ryhmissä

minä en ymmärrä mistä on suomeen tullut tämmöinen teollisuusnegatiivisuus että me em me näe kuinka huipputeknologiaa suomessa on ja nimenomaan tuotetaan puhtaasti ja puhtaammin kuin siinä että se tehdas siirtyisi kiinaan tuottamaan terästä

tuotat puhetta kielellä joka ei ole ensimmäinen kielesi ja et voi tuottaa sitä yhtä hyvin kuin kuuleva

samoin rajavartiolaitoksessa on käynnissä oleva uudistus

nämä ovat säästölakeja ja säästölakeina ne ovat menneet läpi

arvoisa puhemies

euroopan unionin perusoikeuskirja toteaa että jokaisella on oikeus siihen että hänen yksityis ja perhe elämäänsä kunnioitetaan

onko tämä tulossa puolustusvoimiin

lapsen etu huomioon otetaan kaikessa lain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa ja perustuu muun muassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklaan

mitenkä aiotte tarttua tähän varmaankin voidaan sanoa ongelmaan koska palveluksensa keskeyttäneiden määrä kasvaa koko ajan ja he ovat myöskin potentiaalisia pudokkaita syrjäytyviä nuoria ihmisiä

lakiehdotus merkitsee sitä että se täyttää perheenyhdistämisdirektiivin ja kansainvälisten velvoitteiden asettamat vaatimukset ja on eun oikeusvaltioperiaatteen mukainen

todella vieläkin harmittaa se huutotaktiikka mitä täällä on käytetty tänä päivänä keskustelussa salissa ja yritetty sitä kautta väittää etteivät esimerkiksi perussuomalaiset kannattaisi kalakantojen kestävää käyttöä

kiitoksia edustaja nauclerille havainnoista

maakunnista löytyy myös osaamista ja tiede ja tutkimustyötä

lakiehdotus ei ole toimeentuloedellytyksen osalta direktiiviä suotuisampi

hallintovaliokunta kuuli myös ahvenanmaan maakunnan hallitusta tästä asiasta mutta sillä tavalla nyt juuri tähän kyseiseen koulutuksen uudistamiseen ei sitten katsottu ehkä tarpeelliseksi ottaa näitä asioita kuin mitä edustaja naucler toi esille

ja kyllä olen samaa mieltä ei kukaan omista kaloja sinänsä tuolla vesistössä mutta niillä kaloilla on aina joku joka niitä hoitaa

esityksessä ei ehdoteta otettavaksi käyttöön muita direktiivin sallimia lisäedellytyksiä

arvoisa puhemies

sillä on merkitystä myöskin tämän lain astuessa voimaan

kyllä nämä toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia koska minusta näyttää nyt tämä velkavankeuteen joutuminen näin laajamittaisesti siltä että oman talouden hoitaminen ei ole enää samanlainen kansalaistaito kuten aiemmin ja tähän on puututtava myös kodeissa ja kouluissa elikkä toivon sieltä oikeusministeriöstä viestiä vielä sitten opetusministeriön puolelle

minusta se on tosiasia jossa on varmasti korjattavaa ja myös valiokunta keskusteli näistä mutta niin kuin todella sanoin niin ne eivät nyt tässä mietinnössä ole

nimittäin porkkalan kansallispuistoa ja suomussalmen kuusamon rajalle suunniteltua hossan kansallispuistoa on molempia ymmärtääkseni valmisteltu hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

otetaan ensin vaikka vaelluskalat ja vaelluskalakannat

nyt siis lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että toimeentuloedellytyksen täyttäminen on kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saaneen henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytys tilanteessa jossa perheenkokoaja saa toissijaista tai tilapäistä suojelua perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti

toivon että nämä voidaan sitten ratkaista tulevaisuudessa jossakin vaiheessa jollakin tavalla

no kyllä kai jos jokemme on padottu sotien jälkeen rakennettiin iijoki oulujoki kemijoki niin kyllä siinä saa lohi kituset verillä hypätä päin patoa ei onnistu

ja lisähelmenä ovat vielä infrahankkeet jotka ovat äärimmäisen oleellisia biotalouden mutta myös viennin ja ulkomaankaupan kannalta

nythän kuulimme myös edustaja nauclerilta että tästä on työryhmä vai

en usko että on ongelma lisätä tämmöistä talouskasvatusta opetusohjelmiin meillä on aivan varmasti taitoa ja osaamista kasvatus ja opetustyötä suunnitteleville tahoille

toimeentuloedellytys ei koske ehdotuksen mukaan turvapaikan saaneen ja kiintiöpakolaisen perheenjäseniä silloin kun perheenyhdistämistä koskeva hakemus jätetään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun perheenkokoaja on saanut tiedoksi päätöksen hänelle annetusta turvapaikasta tai päätöksen tiedoksi hyväksymisestä maamme pakolaiskiintiössä

tätä palvelua käyttävien tarve on kohtalaisen pysyvä ja tämä varmasti nyt jatkossa kun tätä asiaa seurataan käy ilmi ja ehkä tätä käytäntöä voidaan muuttaa enemmän todellisuutta vastaavaksi

sen nousun ongelmaa perämerellä ei tämä laki edelleenkään ratkaise sillä harmaahylje kyllä syö mielihyvin tuoretta kalaa ja pakastekalaahan se ei syö

koska nyt on kysymys kuluttajansuojalaista niin haluan tämän nähdä suojana kuten täällä edustaja kataja aivan selvästi sanoi ettei kaikkeen kysyntään voida eikä tarvitse minun mielestäni vastata että tarvitaan rajoja ja rakkautta

sininen biotalous ei tietenkään ole ainoastaan kalastusta se on myös muuta veteen liittyvää mahdollista toimintaa mutta myöskin vesiviljelyä joka suomessa on mahdollista tuottaa samalla kestävällä periaatteella kuin naapurimaassa ruotsissa

lisäksi edellytetään että perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan suomeen tuloa ja pakolaiskiintiössä otetun perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan hyväksymistä suomen pakolaiskiintiössä

tästä kannettiin huolta asiantuntijakuulemisissa mutta esitys meni nyt näin sillä ajatuksella että rekisteröityminen auttaa palvelun käyttäjää neuvonnan ja ohjeiden saamisen muodossa ja että rekisteröityminen ehkäisee ilkivaltaa

harmaahyljekanta on todella voimakkaasti kasvanut ja sen aiheuttamat ongelmat kalastajat kyllä tuntevat omissa rysissään

meillä on aivan sama itämeri samat rajajoet mutta ilmeisimmin erilainen lupamenettely joka vaikeuttaa elinkeinotoimintaa

joka tapauksessa on juurikin niin kuin hallintovaliokunta toteaa yksimielisesti että hätätekstiviestipalvelusta on tiedotettava myös edustaja hiltunen toi tämän hyvin esille

ja pohjanmerellä on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ollut pyöriäisiä syöviä lihansyöjähalleja ja pyöriäinenhän on itämerellä uhanalainen

toimeentuloedellytystä ei sovelleta jos oleskelulupa myönnetään suomeen tulleen alaikäisen lapsen ulkomailla asuvalle sisarukselle jos sisarukset ovat asuneet yhdessä tai heidän vanhempansa eivät ole elossa tai olinpaikka on tuntematon

on aivan aiheellinen huomio mikä täällä kiinnitettiin eilen poliisien lukumäärään niin opposition kuin hallituspuolueitten riveistä

ensinnäkin kiitoksia edustaja eestilälle hän nyt tästä ennätti lähtemään rakentavasta puheenvuorosta ja olisin halunnut myös kiittää yhteistyöstä

valiokunta tähdentää että toimeentuloedellytyksestä voidaan yksittäistapauksessa poiketa jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii

hallituksen haasteellinen tehtävä nimenomaan on että poliisi näkyy siellä missä ihmiset luontaisesti liikkuvat ja se toiminta ei kiinnity pelkästään niihin seiniin vaan nimenomaan siihen operatiiviseen toimintakykyyn

tämä jättää alueelliset erityisolosuhteet täysin huomiotta ja samalla kuitenkin perustelutekstissä myönnetään kotitarvekalastuksen pitkäaikaiset perinteet pohjois suomessa ja itä suomessa sillä kotitarvekalastuksella on todellakin ollut merkitystä leivän jatkeena

kaikilla tekstiviestien kirjoittaminen ei ole yhtä sujuvaa ja toivon että se todella huomioidaan jatkossa ja uskon kyllä että hätäkeskuksella on jo myös tästä kokemusta kun nämä hätäkeskuskohtaiset tekstiviestipalvelut ovat olleet käytössä

poikkeamismahdollisuutta arvioitaessa on aina huomioitava suomea sitovat kansainväliset velvoitteet eu oikeus perustuslaki sekä kansainvälinen ja kansallinen oikeuskäytäntö

tämä on hyvin lyhyt ja teknisluonteinen muutosesitys ja tämä johtuu tullin organisaation muutoksesta joka on myös tehty hiljattain ja koskee siis tullilain pakkokeinolain ja ulkomaalaislain muuttamista teknisluontoisesti

no muutama sana sitten siitä että on edelleen viittomakielisiä jotka eivät käytä matkapuhelimia ja toisin sanoen eivät käytä tätä tekstiviestimahdollisuutta missään muodossa elämässään

mutta samalla kotitarvekalastus on ollut myös kalakantoja hoitava tekijä meillä pohjoisessa joten minä toivon todella täällä ministeri orpo totesi että hän ei ole tämän inarinjärven paras asiantuntija kun täällä on lappilaisia kansanedustajia että ministeri kuuntelisi heitä

arvoisa herra puhemies

täytyy aluksi todeta että enpä toista moista keskustelua ole kuullut tämän eduskuntatyöni aikana missä olisin kuullut käytettävän niin paljon totuutta säästeliäästi perussuomalaisten kannanotoista ja linjauksista

minun ymmärtääkseni kivihiili ei edelleenkään kasva juuri niin kuin turve ja jos mietitään sitä että fossiilisia polttoaineita öljyä kivihiiltä kaivetaan maasta ne aiheuttavat väistämättä ympäristöongelmia totta kai

olen tästä myös hivenen surullinen ja myöskin sitten siitä että nykyaikaiset matkapuhelimet ovat ehkä jopa liian teknisiä siihen viestin näppäilyyn

ja tietysti tämä

hän nykäisi yhdessä

aivan selkeästi ohjelmissa lukee ja ei lue mitä täällä edustaja korhonen on viitannut näihin prosenttilukuihin ihan aito huoli siitä että suomalainen työ yrittäminen ja hyvinvointi lisääntyy ja varmasti myös ilmastopolitiikka on osa sitä

kuvapuhelut ovat toki aivan hyvä asia mutta meillä on myös iäkkäitä viittomakielisiä joille tekniikan haltuunotto ei ole samaa kuin nuorille ihmisille

siis turpeen nostolla on myöskin ympäristöongelmansa mutta kyllä minä luotan suomalaiseen työmieheen ja suomalaiseen yrittäjään että pystytään vastuullisesti ongelmia ratkaisemaan

toki näitä voidaan säätää muutenkin kuin lailla ja minä toivon että tämä kalastuskeskustelu voisi ulottua siihen miten näitä vesistöjä hoidetaan

myöskin matkapuhelimessa todellakin joillekin riittäisi se perustekstiviestipalvelu mutta meillä on sellaisia matkapuhelinmallejakin että näppäily ei suju riittävän helposti opiskeltavaksi tai onnistuu työmiehen kourilla vain vaivoin

mitä itse olen kritisoinut ja muistan tämän lain lähetekeskustelusta alkaen ja on häirinnyt todella se että täällä puhutaan niin että ilmastolaki toisi suunnittelu ja seurantajärjestelmän

mutta sitä kautta myös voitaisiin tuoda sitten lisää kotimaista kalaa ruokapöytiin ja ammattikalastajien tilannetta parantaa

pääomalla ei ole kotimaata ei ole myöskään ilmasto ongelmilla tällä hetkellä välttämättä sitä kotimaata

perustuslakivaliokunta on todennut ettei euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan perhe elämän suojasta johdu valtiolle yleistä velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan

ja vaikka tämä on niin kuin on todettu enemmän teknisluonteinen esitys on äärimmäisen tärkeää että pidetään keskustelua yllä siitä mitä on järkevä ilmastopolitiikka tai ilmastopolitiikan periaatteet varmasti ovat järkeviä mutta onko tapa millä sitä tehdään tällä hetkellä

vaikka se sieltä piipun päästä mitattuna tällä hetkellä on saastuttavampi kuin kivihiili siihenkin varmaan tulevaisuudessa on teknologioita kehitettävänä niin kuin edustaja pekkarinen aivan ansiokkaasti viittasi

tekstiviestit ovat nyt yleisesti hyväksytty viestintämuoto joka parantaa viittomakielisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan helpottaa asiointia reaaliajassa sekä lisää ajantasaista tiedonsaantia ja myös turvallisuutta kontaktien ylläpitämistä ja yhteydenpitoa ystävien kesken

sitten vielä arvoisa puhemies kalastusmatkailu

jos me olemme perustamassa suunnittelu ja seurantajärjestelmää se on aivan varma asia että se tarvitsee henkilöt sitä tekemään kenties tietojärjestelmän ja raportointia jonka tekee joku henkilö

mutta minä näen että kivihiili on edelleenkin kun sitä kaivetaan massiivisesti suurempi ongelma juuri tämän volyymin vuoksi ja on ongelma se että tuulivoima on edelleenkin se energiamuoto joka tarvitsee säätövoimaa

mutta perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti myös hallintovaliokunta katsoo olevan selvää että maahanmuuttoviraston ohjeissa esitettävät euromääräiset rajat ovat vain suuntaa antavia ja harkittaessa näitten edellytysten täyttymistä on suoraan sääntelevien lainkohtien lisäksi noudatettava perustuslakia ja ihmisoikeussopimusten määräyksiä

no tämä lisää työllisyyttä mutta jos tämä vie työtä pois sitten vaikka sieltä terästeollisuudelta niin se on mielestäni huono asia jos se siirtyy halvempien tuotantokustannusten maihin ja niihin maihin joissa ilmastoasioita ei ole yhtä hyvin otettu huomioon kuin suomessa

parantamalla niin sisävesistöjen kuin merenrannikon saaliskalojen edellytyksiä voimme myöskin sitä matkailukalastusta kehittää ja vaikkapa niinkin vaikka olen puhunut nyt siitä että hyljekantaa tulee rajoittaa ja todellakin se on mahdollista että on myös sellaisia ihmisiä jotka kenties haluavat lähteä sitten jonnekin vain kiikarilla katsomaan kun hylkeet ovat siellä kalliolla

olen aivan samaa mieltä kuin edustaja autto että ilmastopolitiikka tapahtuu osin väärissä neuvottelupöydissä kun sen pitäisi tapahtua globaalissa keskusteluympäristössä

tämä on tärkeää sillä julkisuudessa olevien tietojen mukaan joka neljäs kuuro on edelleen työtön joten syrjäytymisriski on suuri

eli toistan kysymyksen kotimaisuusasteesta

meiltä on myös kadonnut työpaikkoja tukipalveluissa muun muassa varuskuntien lakkauttamisien myötä kuten esimerkiksi oulussa tiedän käyneen ja viittomakieliset ovat jääneet vaille heillekin niin tärkeää työtä

euroopan unioni tekee samaan aikaan omia sitoumuksiaan ja omia sopimuksiaan jotka eivät välttämättä tähtää yhtään sen paremmin ilmastonmuutoksen vähentämiseen kuin jos niitä uskallettaisiin tehdä vaikkapa kansallisemmin

hallintovaliokunta toteaakin että toimeentuloedellytyksen täyttyminen tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ilman että toimeentulon edellyttämiä euromääriä sovellettaisiin kaavamaisesti

euroopan unionissa on maita jotka tukevat myöskin fossiilisia polttoaineita ja fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja energioita ja se tuntuu kyllä kummalliselta että kuka siellä lobbaa ja miten tämän fossiilisen tukemisen puolesta ja miten se ylipäätään sitten kehittää näitä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä koska kyllähän se on niinkin että me elämme kumminkin rajallisten raaka aineitten ja ehtyvien luonnonvarojen maailmassa

haluan edelleen korostaa sitä että meillä on voimassa oleva ympäristölainsäädäntö joka osaltaan mutta ei yksin yhteisin voimanponnistuksin on tuottanut suomeen korkean teknologian teollisuutta ja teollisuutta joka ottaa huomioon ympäristönäkökulmia

mutta se mitä haluan ihan vielä lopuksi sanoa on että minä haluaisin että tämä laki kuitenkin jatkaa keskustelua kun meillä on alueita joissa ei enää edes kotitarvekalastusta harjoiteta muun muassa saalisvarmuuden vuoksi tai sitten tulee tämä verkkorajoitus ja vaikka tämä laki näyttää tietysti nyt tulevan tällaisenaan voimaan uskallettaisiin kuitenkin rohkeasti tarttua sen uudistamistarpeisiin

ei kai ole väärin ajatella että tekstiviestipalvelut olisivat osa vaikkapa lääkinnällistä kuntoutusta jonkinnäköistä kuntoutusrahaa joka olisi viittomakielisille tiettynä summana kuussa ihan yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta merkittävä